meidän toimituskirjakielemme on suomi tai ruotsi tai joissain tapauksissa se voi muukin kieli olla mutta pääsääntöisesti se on suomi tai ruotsi

näihin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä meille tulleisiin kanteluihin liitetään aina lyhyt esittelijän tiivistelmä siitä mikä oli oikeusasiamiehen vastauksen ydinsisältö

kysymyksiin näistä säilöönottokeskuskissa olevista alaikäisistä lapsista tai kansalaistottelemattomuuden merkityksestä en nyt ihan tältä seisomalta enempää vastaa

arvoisa puhemies

tähän virkasyyteasiaan

yksi keskeinen syy on se että sellaisia asioita joissa virkasyytteen nostaminen olisi todellinen vaihtoehto ei juurikaan meille tule

eli tällaiset asiat ohjautuvat jo suoraan poliisille ja esitutkintaan ja sitä kautta säännönmukaisesti toimivaltaisille syyttäjäviranomaisille

minusta tämä on osoitus siitä että tämä normaali rikosoikeudellinen koneisto toimii ja näinhän tietysti täytyy olla

minusta normaalin koneiston täytyy hoitaa nämä asiat

minusta ei voida ajatella että henkilö vain lähettämällä kantelun oikeusasiamiehelle saa sen asiansa oikeusasiamiehen syyteharkintaan ja kenties oikeusasiamiehen määräämänä syyteasiana käsitellyksi

se ei voi olla se peruste miksi jokin asia lähtee oikeusasiamieheltä syyteasiana eteenpäin

täytyy olla siinä itse asiassa jokin syy miksi oikeusasiamies siihen puuttuu esimerkiksi se että se ei ole oikealla tavalla tyydyttävällä tavalla tässä normaalissa koneistossa edennyt

mielestäni oikeusasiamiehen kuuluukin olla tällainen ylimääräinen oikeusturvakeino joka puuttuu asioihin silloin kun säännönmukainen koneisto ei toimi tarkoitetulla tavalla

jos me ajattelemme näitä asioiden käsittelyjen viipymisiä tuomioistuimissa tai vaikkapa näitä paljusellejä jotka täälläkin ovat esillä olleet niin ei niihin löydy semmoista henkilöä joka voitaisiin syytteeseen asettaa eli tämän tyyppistä ongelmaa liittyy myös

sinänsä minun oma taustanihan on syyttäjälaitoksessa ja olen itse asiassa väitöskirjanikin tehnyt syyttäjän harkinnasta joten en epäröi syyteoikeuden käyttöä silloin kun siihen on riittävät ja asianmukaiset perusteet

toinen on se onko asiassa oikeusasiamiehen ohjauksen tai esityksen tarvetta ja kolmas se onko virhe niin vakava että oikeusasiamiehen moite asiassa on tarpeen

jos mikään näistä näkökohdista ei täyty eli oikeusasiamies ei voi auttaa siinä asiassa tosiasiassa eli kysymyksessä on esimerkiksi jo lainvoimainen päätös mihin oikeusasiamies ei voi puuttua jos oikeusasiamies ei voi auttaa asiassa ei ole mitään ohjauksen tai esityksen tarvetta eikä virhe myöskään ole niin vakava että oikeusasiamiehen moite olisi tarpeen jos nämä kaikki elementit puuttuvat silloin minusta täytyy voida harkita sitä onko tätä asiaa ja missä määrin syytä tutkia vaikka siellä jokin pieni virhe olisikin

kaikki kantelut ovat meille tärkeitä koska niiden kautta me juuri saamme informaatiota siitä missä näitä epäkohtia voi olla

korostan myös sitä että joka ikinen kantelu tutkitaan ja selvitetään vähintään summaarisesti silmällä pitäen juuri näitä näkökohtia harkittaessa tätä tutkinnan laajuutta ja syvyyttä

ja edelleen

kantelussa on usein monia asioita joita kantelija tuo esiin ja tällaisissa tilanteissa täytyisi voida keskittyä niihin olennaisimpiin asioihin ja sitten sellaisia kantelijankin kannalta vähemmän merkityksellisiä asioita jättää vähemmälle huomiolle vaikka siellä kenties olisikin jokin asia jossa saattaisi olla aihetta epäillä jotain pientä lainvastaisuutta jotain muodollista menettelyvirhettä esimerkiksi

edelleen sitten minusta tämmöisestä tutkintakynnysajatuksesta pitäisi päästä kokonaan eroon niin että tutkinta harkitaan sen asian laadun perusteella

nimittäin monta kertaa voi olla niin että on aivan selvää että ei ole mitään lainvastaista menettelyä mutta silti oikeusasiamiehen on tarpeen tutkia sitä asiaa

esimerkiksi jos tilanne on se että siis lainvastaista menettelyä ei ole mutta jokin muu ratkaisu tai menettelytapa olisi paremmin edistänyt perus ja ihmisoikeuksia niin oikeusasiamiehen toki täytyy voida lähteä ja lähteekin liikkeelle jotta päästään antamaan se ohjaava kannanotto

edelleen muistutan siitä että joka ikinen kantelija saa myös joka ikiseen kanteluunsa vastauksen ja aina voi kannella uudelleen

eli jos on jokin kohta johon kantelijan mielestä nyt sitten ei oltu riittävästi panostettu niin hän voi aina tuoda esiin uusia näkökohtia siihen liittyen ja näin saada tämän asian tutkinnan sitten uudelleen liikkeelle

yksi lähtökohta johon tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössäkin on kiinnitetty huomiota on tieto näistä oikeusasiamiehen kannanotoista ja kansainvälisten valvontaelinten ratkaisuista

me olemme tätä tiedonkulkua omalta osaltamme pyrkineet parantamaan muun muassa niin että tässä oikeusasiamiehen kertomuksessahan on nykyisin ihan oma jaksonsa jossa on tuotu lyhyesti esiin kaikki kertomusvuoden aikana tulleet ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut

eli jos on jotakin tiettyä alaa esimerkiksi poliisia tai vankeinhoitoa koskeva tärkeä kannanotto me omasta aloitteestamme toimitamme sen sähköpostilla kaikille sen hallinnonalan viranomaisille tiedoksi

tässähän on ollut aikaisemmin jo pitkään käytössä semmoinen menettely että me lähetämme tiedon keskushallintoviranomaiselle ja pyydämme sitä informoimaan oman hallinnonalansa muita viranomaisia mutta nyt me olemme ottaneet käyttöön menettelyn että lähetämme tiedon ratkaisusta suoraan itse

olennaista on että jokaisella hallinnonalalla se viimeinenkin virkamies tuntee ne perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen hyvän hallinnon kannalta herkät pisteet ja varsinkin kaikki ne kannanotot joissa jo on todettu perus tai ihmisoikeuksien loukkaus joko oikeusasiamiehen ratkaisussa taikka ihmisoikeustuomioistuimen tai muiden kansainvälisten valvontaelinten ratkaisuissa

eli tämä tiedonkulku on yksi keskeinen asia

minä uskon että tähän on tulossa parannusta tämän valmisteilla olevan kansallisen ihmisoikeusinstituution myötä

se mitä se yhteydessä oleminen tarkoittaa jää nähtäväksi

tämän kansallisen ihmisoikeusinstituution tehtävänä on muun muassa ihmisoikeuskasvatus koulutus tiedotus ja tutkimus

eli tämän uuden instituution myötä näitä tiedonkulkuun liittyviä puutteita saadaan varmasti parannettua

aika monissa asioissa tilanne on se että viranomaisilla yksinkertaisesti ei ole riittävästi voimavaroja toteuttaa käytännössä ja riittävän joutuisasti näitä tehtäviä

toki jokaisen viranomaisen on tietysti se oma toimintansa hiottava tehokkaaksi mutta voimavaroja joka tapauksessa tarvitaan

kolmas on ehkä se lainsäädännön tila eli pitäisi pystyä nopeasti puuttumaan niihin joko oikeusasiamiehen taikka kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisuissa todettuihin epäkohtiin silloin kun näihin epäkohtiin syynä ovat puutteet lainsäädännössä tai kun näiden epäkohtien poistamiseen voidaan vaikuttaa lakiuudistuksilla

näihin olen aina saanut kauniin vastauksen että nämä otetaan huomioon tässä vankeuslain tarkistuspaketissa joka annetaan eduskunnalle silloin ja silloin

se on jatkuvasti vaan viivästynyt ja tämä tarkistamispaketti on nyt ainakin pari vuotta ollut siellä vireillä

eli minusta yksi keskeinen seikka on nopea reagointi näihin puutteisiin silloin kun kysymys on lainsäädännöstä ja tähän tietysti liittyy lainvalmistelun voimavarojen turvaaminen

sitten puheenvuoroissakin tuotiin esille olisiko nyt sitten ratkaisu syytteiden nostaminen taikka esitysten tekeminen kuten todettua näitä esityksiä tehdään paljon tai joku muu tämmöinen sanktiojärjestelmä

minusta yksi keskeinen voisi olla tämä perus ja ihmisoikeusloukkausten hyvittäminen joka on monin tavoin ollut esillä oikeusasiamiehen kertomuksessa ja monissa puheenvuoroissa

jos siinä ei onnistuta ne on oikaistava tai korjattava ja jos sekään ei enää onnistu niin ne olisi hyvitettävä

minusta tämän hyvityksen tulisi olla niin tuntuva että se on todellinen hyvitys tälle loukatulle ja että se todella myös pakottaa viranomaisen sellaisiin toimenpiteisiin joilla vastaavat loukkaukset voidaan tulevaisuudessa estää

meillähän on vielä hyvin vajavainen lainsäädäntö näiden perus ja ihmisoikeusloukkausten hyvittämisen suhteen

pientä alkua siinä on eli vuoden alusta tuli voimaan tämä mahdollisuus hyvitykseen oikeudenkäynnin viipymisen johdosta

tässä vaiheessa se koskee vain yleisiä tuomioistuimia mutta tämä sama ajattelu pitäisi saada kaikkiin tuomioistuimiin ja kaikkiin viranomaisiin ja myös muun tyyppisiin loukkauksiin kuin oikeudenkäyntien viivästymiseen

meillä vahingonkorvauslaki ei tunne ja mahdollista useissakaan tapauksissa tällaisen hyvityksen ja kärsimyskorvauksen luonteista hyvittämistä

tietääkseni tämä on jo jollakin tavoin kyllä vireillä oikeusministeriössä eli jonkinlainen työryhmä tai selvitysmies tätä hyvitysmahdollisuutta on siellä selvittämässä

tällaisilla elementeillä mielestäni voitaisiin puuttua näihin toistuvien epäkohtien ongelmiin eli tämä tiedonkulku siihen liittyen siis kasvatus koulutus tiedotus tutkimus voimavarat nopea reagointi lainsäädännöllä ja lainvalmistelun voimavarojen turvaaminen ja sitten ja tämä on tietysti viimekätinen keino että silloin kun niitä loukkauksia sitten kaikesta huolimatta tapahtuu ne hyvitettäisiin ja se hyvitys olisi tuntuva paitsi loukatulle myös sille viranomaiselle

arvoisa puhemies

tässä olivat huomioni

ainoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toimiin asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

niitä asioita joista tässä nyt olisi syytä meidän valiokunnan mietinnön pohjalta puhua on ensin se että oikeuskansleri on useasti kiinnittänyt huomiota asioiden viipymiseen joka on valitettava ongelma meidän hallinnossa

erityisen myönteisenä on pidetty tässä meidän mietinnössämme sitä että apulaisoikeuskansleri on omana aloitteena ottanut tutkittavaksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyvyn ja tehnyt siitä kannanoton joka sittemmin johti aika laajoihin uudistuksiin

sitten on useasti näissä käsittelyissä ollut puhetta tästä aika raskaasta kantelutaakasta joka on jo ollut virastossa kauan ennen nykyistä oikeuskansleria

nyt tässä meidän mietinnössämme kiinnitetään huomiota siihen että sen kanteluajat ovat melko hyvin lähteneet lyhenemään sekä keskimääräiset kanteluajat että sitten on saatu aikaan se että hyvin monet kantelut ratkaistaan erittäin nopeasti

sitten tässä myös korostetaan samaa kuin oli tässä oikeusasiamiehen suhteen että työtapoja kannattaisi koko ajan uudistaa sillä tavalla että mahdollisimman joustavasti saadaan kanteluja käsiteltyä mieluummin niin että kantelija pääsee oikeuksiinsa

sehän joskus voi tapahtua puhelinsoitollakin jos se on selvä tapaus

se johtuu siitä että monet viranomaiset joutuvat tekemään lain nojalla kansalaisille ikäviä päätöksiä jotka voivat olla ihan lainmukaisia ja kansalaiset tietysti kantelevat mutta vika ei siis ole valvojassa vaan siinä että joskus jos esimerkiksi poliisi puuttuu kahden henkilön väliseen riitatilanteeseen niin ei siinä nyt aina voi olla miellyttävä kaikille

voidaan myös sanoa kun puhuttiin tästä virkasyyttämisestä että oikeuskanslerinvirasto erityisesti oikeuskansleri jonkan aikana on ollut kyllä valmiimpi päättämään virkasyytteestä kuin oikeusasiamies

arvoisat kansanedustajat

täällä edustaja kiuru toivoi että oikeusasiamies voisi selvitellä asiakokonaisuutta joka liittyy eräänlaisten keräysten järjestämiseen vaalitoimituksen yhteydessä

en nyt ihan tältä seisomalta lupaa tällaista selvitystä mutta tähän puheenvuoroon syvennytään vielä tarkemmin ja harkitaan olisiko tuolla alueella sellaista mihin oikeusasiamiehen olisi sitten aihetta puuttua

edustaja tolvasen puheenvuorossa oli erityisesti esillä viranomaisten resurssien riittävyys ja hänen mielestään se ei kovin paljon täällä oikeusasiamiehen kertomuksessa näy

nyt en sillä silmällä tätä kertomusta ole käynyt läpi mutta muutoin voin vakuuttaa että tähän resurssien riittävyyteen meillä aivan jatkuvasti törmätään ja myöskin puututaan

se että viranomaisella ei ehkä ole riittäviä voimavaroja ei milloinkaan voi olla hyväksyttävä peruste sille että perus ja ihmisoikeuksia jossakin tilanteessa ei toteuteta

se ei ole peruste siinä mielessä eli jos perus ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet viranomaisen menettelyn johdosta niin vaikka siinä syynä olisi voimavarojen puute niin se johtaa oikeusasiamiehen moitteeseen

sen sijaan tämä voimavarojen puute otetaan huomioon sitten näiden moitteiden sisällössä ja myöskin moitteiden kohdentamisessa

useinhan tilanne on se että sillä virkamiehellä joka asiaa on käsitellyt ei ole ollut kerta kaikkiaan voimavaroja esimerkiksi nyt vaikka siihen että asia olisi käsitelty riittävän nopeasti

näissä tilanteissa sitä moitetta ei kohdisteta tähän virkamieheen vaan ehkä siihen viranomaiseen siihen virastoon ja sitten pyritään vaikuttamaan usein myös ihan ministeriötasolla näihin voimavaroihin

valitettavasti oikeusasiamies ei voi päättää voimavarojen jakamisesta tässä yhteiskunnassa ja kyllä näyttää siltä että myös mahdollisuudet vaikuttaa voimavarojen jakamiseen ovat aika rajalliset

näihin on lukemattomia kertoja eri viranomaisportaita ja ihan ministeriöitä myöten eri hallinnonaloilla kiinnitetty huomiota ja ilman nyt semmoista selvää konkreettista tulosta

ehkä itse olen kaikkein eniten huolissani oikeuslaitoksen resurssitilanteesta

jos nimittäin tämän yhteiskunnan oikeuslaitos ei toimi silloin ei ole edellytyksiä myöskään muiden oikeuksien toteuttamiseen

tuomioistuinlaitoshan on viime kädessä taho jossa ne oikeudet joita ihmiselle kuuluu mutta jotka eivät ole toteutuneet voidaan panna täytäntöön mutta jos tuomioistuin ei tässä omassa yhteiskunnan kannalta aivan keskeisessä roolissa selviä voimavarojen takia niin silloin tämä yhteiskunta on kyllä syvissä ongelmissa

sitten olivat esillä vanhustenhoidon puutteet ja myös lasten oikeudet edustaja ruohonen lernerin ja edustaja niikon puheenvuoroissa

vanhusten ja lasten ja muidenkin tällaisten haavoittuvien ihmisryhmien oikeuksien toteutuminen on yhä korostuneemmin esillä oikeusasiamiehenkin toiminnassa ja muun muassa näitä tarkastuskäyntejä on tehty enemmän ja pyritään enemmän tekemään tällaisiin laitoksiin joissa esimerkiksi vanhuksia ja lapsia taikka kehitysvammaisia ja niin edelleen on

eli täytyy olla niin että kullakin hallinnonalalla on toimiva sisäinen omavalvonta ja laillisuusvalvonta ja että esimerkiksi aluehallintovirastoilla olisi voimavaroja näiden tarkastusten toteuttamiseen ja myöskin kunnilla itsellään

tässä on varmaan ihan aitoa näkemyseroa sanoisiko siviilioikeuden harrastajien ja julkisoikeuden ja valtiosääntöoikeuden ihmisten kesken

sen sijaan sen voin todeta että tähän perusoikeuksilla argumentointiin ei taatusti sisälly sellaista uhkaa että lainsäätäjälle kuuluvaa valtaa siirtyisi lain soveltajille vaan päinvastoin

meillähän tällainen perusoikeusmyönteinen laintulkintaperiaate on omaksuttu perusoikeusuudistuksen yhteydessä ja se koskee ja velvoittaa jokaista lain käyttäjää niin tuomioistuinta viranomaista kuin ihan yksittäistä virkamiestä ja ihan samoin oikeusasiamiestä

ei oikeusasiamiehellä voi olla erilainen lain tulkintaperiaate kuin se mikä tässä oikeusjärjestyksessä on omaksuttu ja siellä on omaksuttu muun muassa tämä perusoikeusmyönteinen lain tulkintaperiaate joka tarkoittaa sitä että tulkintatilanteessa on valittava sellainen tulkintavaihtoehto joka siinä tilanteessa parhaiten edistää eri perusoikeuksien toteutumista

omasta puolestani olen tätä eri yhteyksissä pyrkinyt nostamaan esiin

se että meillä kaksi ylintä laillisuusvalvojaa samalla toimivallalla käsittelee täsmälleen samanlaisia asioita ei taatusti ole ihmisten oikeuksien toteuttamisen ja tämän yhteiskunnan kannalta tehokkain ja tarkoituksenmukaisin järjestely

uskon että ennemmin tai myöhemmin tähän täytyy

rose

luulin että

kommentti kiitos kiitoksia

kiitän niistä puheenvuoroista joita tämän kertomuksen tiimoilta on käytetty täällä salissa ja kiitän myös perustuslakivaliokuntaa kertomusta koskevasta mietinnöstä jossa oikeusasiamiehen toimintaa on arvioitu hyvin myönteisesti

se on yksi keskeinen oikeusasiamiehen huomion kohde kuten ylipäänsä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohtelu ja sen valvonta

oikeusasiamiehen työskentelyhän perustuu keskeisesti kanteluihin ja tarkastuksiin ja tietysti näiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osalta usein on niin että he eivät itse kykene olemaan aktiivisia ja kantelemaan oikeusasiamiehelle

näissä tilanteissa tarkastusten toimittaminen on hyvin tärkeää ja voin todeta että esimerkiksi vanhusten osalta vanhusten hoitolaitoksiin tehtävien tarkastusten määrää on olennaisesti lisätty takavuosiin verrattuna

samaan hengenvetoon on toki todettava että verrattuna siihen tarkastustarpeeseen ja näiden vanhusten hoitolaitosten lukuisuuteen puhutaan tietenkin hyvin pienistä määristä

takavuosina niitä tehtiin semmoinen kuutisenkymmentä vuodessa ja nyt parina vuonna on sitten sinne sataan ja jopa jonkun verran sen ylikin päästy

nyt on niin että vankien oikeuksien ja kohtelun osalta meillä on kaikkein yksityiskohtaisin lainsäädäntö olemassa ja vankeuslaissa on ihan yksiselitteisesti säädetty että vangilla on oikeus ulkoiluun tunti päivässä

toki pyritään vaikuttamaan siihen että niillä alueilla joilla ei täsmällistä lainsäädäntöä ole niin vähintään olisi tämä sama ulkoilumahdollisuus

täällä oli esillä myös vammaisten henkilöiden oikeudet ja vammaisten lasten asema

meillähän on nyt tänä vuonna ja itse asiassa viimekin vuonna oli erityisenä teemana vammaisten henkilöiden oikeudet ja nythän parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä on ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifiointi ja tuon lakiesityksen mukaan oikeusasiamiehestä ihmisoikeuskeskuksesta ja ihmisoikeusvaltuuskunnasta muodostuva kokonaisuus tulisi toimimaan tämän vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen mukaisena rakenteena tai elimenä jonka tehtävänä on valvoa ja seurata tässä sopimuksessa taattujen oikeuksien toteutumista

eli vammaisten henkilöiden oikeudet tulevat tämän sopimuksen myötä olemaan vielä aikaisempaa keskeisemmin esillä oikeusasiamiehen toiminnassa

täällä useammassa puheenvuorossa muun muassa edustaja mattilan puheenvuorossa se oli itse asiassa jo viime perjantain istunnossa oltiin huolissaan kanteluiden määrän kasvusta ja siitä että jokaisella jutulla on myös hintansa

tuossa muutama vuosi sitten toteutetulla lain uudistuksellahan oikeusasiamies sai lisää harkintavaltaa kanteluiden käsittelyyn ja nyt pystymme suuresta kantelumäärästä keskittämään voimavarat niihin asioihin joiden hyväksi joiden suhteen oikeusasiamies voi jotakin tehdä

minusta tämä kanteluinstituutio tämähän on hyvin tehokas tapa saada tietoa näistä epäkohdista joihin oikeusasiamies mahdollisesti voisi puuttua

jos ajatellaan että me omin toimenpitein yrittäisimme etsiä tällaisia epäkohtia niin se olisi aivan toivoton tehtävä

mutta nyt saamme kantelijoiden välityksellä tietoa näistä potentiaalisista epäkohdista joihin oikeusasiamies sitten voi puuttua

kantelukäsittelyn menettelytavat ovat hyvin joustavia ja tämä kanteluprosessi on halpa sekä kantelijan että yhteiskunnan kannalta

toki paljon on sellaisia asioita joihin oikeusasiamies ei voi puuttua ja vaikuttaa vaikka sinänsä ehkä syytä voisi ollakin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ehkä en tähän haalariasiaan enää syvemmin mene

viittaan siihen mitä lausuin kun asia edellisen kerran oli täällä esillä jolloin kerroin tämän asian taustoista ja niistä oikeudellisista perusteista joita kannanotollani on

totean vain että minähän myös omasta puolestani silloin kun tämän kannanottoni esitin toimitin sen tiedoksi oikeusministeriölle juuri sen arvioimiseksi onko lainsäädännön täsmentämisen tarvetta

vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta

jos nyt tätä haalariasiaa ajatellaan tämän laitosvallan kiellon näkökulmasta niin voidaan todeta että lainsäätäjäkin on arvioinut että eristämistarkkailu on vangin oikeuksiin sellainen rajoitus joka ei seuraa suoraan tästä vapauden menetyksestä

tämän vuoksi vankeuslakiin on otettu erillinen säännös jossa on säädetty eristämistarkkailun mahdollisuudesta ja sen edellytyksis tä

tässä haalariasiassa on nyt sitten kysymys siitä täyttääkö tämä haalareiden käyttö tuossa vankeuslain eristämistarkkailua koskevassa säännöksessä olevat edellytykset

näistä muista edustaja zyskowiczin mainitsemista laitosvallan kiellon sisältöön liittyvistä esimerkkitapauksista

pitäisin selvänä että tämä ovien kiinni pitäminen sisältyy tähän vapauden menetykseen eikä siitä tarvitse erikseen säätää

kysymys ei ole ollut meillä esillä mutta en tule sellaista ratkaisua kyllä antamaan jossa todettaisiin että ovien kiinni pitäminen edellyttää erikseen säätämistä laissa

no tämä ei ole ihan niin selvä kysymys kuin tuo äskeinen ja periaatteessa kysymys lienee omaisuuden hallussapidosta ja tämä on sellainen kysymys jonka vanki voi viime kädessä saattaa hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi

eli jos vanki pyytää saada haltuunsa selliinsä jotain omaisuutta niin tämän vankeuslaissa omaksutun järjestelmän mukaisesti vangilla jos tämä omaisuuden haltuunsaanti evätään on mahdollisuus saada asia ensin oikaisuvaatimuksella aluevankilan arvioitavaksi ja sitten aluevankilan päätöksestä jos sekin on kielteinen on mahdollisuus saada asia vielä hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi

kun näissä omaisuuden hallussapitokysymyksissä on olemassa tämä säännönmukainen muutoksenhakutie ja pääsy tuomioistuimeen niin oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä yleensä ei näitä hallussapitokysymyksiä oteta tutkittavaksi

joissakin tapauksissa kyllä mutta usein ei viitataan tähän säännönmukaiseen muutoksenhakumahdollisuuteen ja mahdollisuuteen saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi

tiedossani ei ole että tämä kysymys vuodevaatteiden käyttömahdollisuus olisi ollut sen paremmin oikeusasiamiehen kansliassa kuin nyt sitten tällä hallintotuomioistuinlinjalla arvioitavana

se on ehkä hivenen samantapainen kysymys ja sen osaltahan nyt lainsäätäjä on ottanut sen kannan että lähtökohta on se että vangit saavat käyttää omia vaatteitaan ja ainoastaan eräistä vankilan järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä voidaan rajoittaa omien vaatteiden käyttöä